samanlaista kotimaisuuden suosimista tietysti eu lainsäädännön rajoissa toivoisin myös kehitysyhteistyötä rahoittavan finnfundin toiminnassa

tärkein näistä on se että teknisestä luonteestaan huolimatta prumin käyttö arjen turvallisuuden parantamiseksi vaatii edelleen ellei jopa entistä enemmän jokaisen jäsenmaan poliittista sitoutuneisuutta ja riittäviä resursseja yhteisen asian taakse

aivan viime viikkoina minullekin on tullut eteen tapauksia joissa kenties huonosta tiedonvälityksestä johtuen alun perin suomalaista työtä tukeva hanke voi päätyä kiinalaisten käsiin

usealla vapaamatkustajalla tavoitteet tehostetusta terrorisminvastaisesta toiminnasta tai järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vesittyvät

näillä reunahuomautuksilla toivon esitykselle nopeaa käsittelyä ja läpimenoa tässä talossa

arvoisa puhemies

tämä zumbaavaksi hyytelökoalitioksi leimattu hallitus teki sen taas yllätti riihipäätöksellä kaikki jopa koko epäilevän oppositionkin

päätökset olivat toki tälläkin kertaa erittäin vaikeita meille kaikille kaikkea lupaaville poliitikoille kun olisi aina helpompaa valita se kuuluisa kreikan tie leikkausten ja veronkorotusten sijaan

arvoisa puhemies

silläkin uhalla että penaltia saattaa tästä jälkikäteen seurata on paikallaan onnitella uusia suomen mestareita

onneksi pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä vastuunkannon linja voitti lyhytjänteisen pikkupolitikoinnin ja tulevien sukupolvien piikkiin elämisen linjan

sitten asiaan

arvoisa puhemies

edellisen kerran tästä asiasta keskusteltiin välikysymyksen merkeissä viime marraskuussa

lisäksi hallitus pyrkii lisäämään yrityksiin tehtävien investointien määrää toteuttamalla niin sanotun bisnesenkelikannustimen ja tuplaamalla investoinneista tehtävän poisto oikeuden

tämänkertainen koko opposition yhdistänyt välikysymys on melkoinen viritys

siinä yhdistyvät jytkyhenkinen eurovastainen paatos impivaaralainen tulevaisuudella pelottelu pitkälle menevä jossittelu sekä semanttinen sanan näppäryys

näiden toimien toivotaan lisäävän ja tehostavan paitsi nukuksissa olevaa taloudellista toimeliaisuutta myös maamme pitkään kadoksissa ollutta kilpailukykyä

tuolloin suuri valiokunta totesi ettei valtioneuvosto ole esittänyt suomen vastuiden lisäämistä yli sen mitä evm sopimuksen teon yhteydessä sovittiin

poliisin näkyvyyttä kaivattaisiin erityisesti maakuntien syrjäseuduilla kuten vaikkapa pohjoisessa keski suomessa missä tällä hetkellä käytössä on vain kaksi partiota

arvoisa puhemies

samaan aikaan kun te esitätte kansalaisille hurjia laskelmia hallituksen politiikan turmiollisuudesta laskelmat teidän omasta letkut irti politiikastanne uupuvat

on kuitenkin myös niin arvoisa puhemies että tämän kehyspäätöksen jälkeenkin maamme talous on edelleen erittäin vaikeassa tilanteessa

pärjätäkseen yhä kovenevaan kilpailuun perustuvilla maailmanmarkkinoilla ja kestääkseen väistämättömän väestönmuutoksen mukanaan tuomat paineet suomen on saatava kaikkien suomalaisten osaaminen tekemään töitä hyvinvointimme eteen

pidemmän päälle haasteemme ovat kuitenkin tätäkin suuremmat

elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreen raportin mukaan enemmistö suomalaisista ymmärtää minkä takia eurokriisissä on täytynyt harjoittaa hallituksen valitsemaa linjaa

siksi hallitus on jo toteuttanut monia toimia työurien pidentämiseksi niin alku kuin loppupäästä

toisin kuin oppositio tämä hallitus ja enemmistö suomalaisista haluaa pitää kiinni siitä että suomi on jatkossa vakaa ja hyvinvoiva maa

arvoisa puhemies

jotkut työnantajat pitävät heitä riskeinä ja valitettavasti todellisuudessa jopa lisäkuluerinä vaikka ongelmaa on pidetty esillä jo vuosikaudet

siksi naisten työmarkkina aseman parantamiseksi hallitus päätti osana rakennepakettiaan tarkastella kriittisesti koko lapsi ja perhetukipolitiikan kokonaisuutta

tällä hallituksen esityksellä toteutetaan jälleen yhdellä pienellä askeleella hallituksen kärkihankkeeksikin nostamaa sujuvamman sääntelyn ja normien purun tavoitetta

peruspalveluministeri huovisen johtaman työn pitäisi valmistua marraskuun loppuun mennessä

tuolloin myös monet kansalaisia askarruttaneet kysymykset uudistusten yksityiskohdista ovat selvillä

edellä mainittuun valmistelun keskeneräisyyteen liittyen opposition valitsema välikysymyksen ajankohta herättää monia kysymyksiä

kotihoidon tukeen tehtävät muutokset ovat luonnollisesti tärkeitä mutta miksi oppositio ei malttanut odottaa koko lapsiperheiden tukipaketin valmistumista

kun katse käännetään vain kotihoidon tukeen omaa kokonaisvaihtoehtoa siitä miten naisten työmarkkina asemaa tulisi parantaa ja työuria pidentää ei tarvitse esittää

arvoisa puhemies

ikävä kyllä vastaavia vanhentuneita säädöksiä meillä on lainsäädännössä lukuisia

lisäksi muutos useammassa perheessä olisi lähinnä kosmeettinen

vaikka suoranaisia kustannuksia tästä säädöksestä ei veronmaksajalle koidukaan olisi hyvä jos tämänkaltaiset säädökset voitaisiin poistaa tai muokata paremman lainsäädännön luomiseksi suomalaisille

tämäkään ei pidä paikkaansa

hallitus haluaa osana laajempaa lapsi ja perhe etuuksien uudistuskokonaisuutta lisätä vanhempien ja perheiden valinnanvaraa ja helpottaa perheen ja työelämän yhdistämistä

viimein väite siitä että hallitus on ratkaisussaan unohtanut lapsen edun ei sekään pidä paikkaansa

lasten asema uudistuksessa on se tärkein

kaavoituksen puolella kaupan suuryksikkösääntelyn laukaisevaa kerrosneliörajaa on korotettava tuntuvasti jotta kauppakeskusinvestointeja saataisiin lisää

siksi hoitomahdollisuuksista on tarkoitus tehdä kattava ja joustava kokonaisuus siten että lapsen kotonaolo on mahdollista jos vanhemmat niin päättävät

myös maatalouden byrokratiassa riittää perattavaa

esimerkiksi pellon pinta alaa mittaavien ely keskusten tarkastajien saadessa muuttumattomasta pinta alasta eri mittaustuloksen viljelijää rankaistaan muuttuneesta pinta alasta tukien menetyksellä

arvoisa puhemies

keskustelu päättyi

arvoisa herra puhemies

työn yrittäjyyden ja tulevaisuudenuskon hallitus

vaikeista suhdanneolosuhteista ja rakenteellisista ongelmista johtuen talouskasvumme on ollut parhaimmillaankin kituliasta pahimmillaan jopa negatiivista

samalla velkaantumiskierrettä suitsimaan suunnitellut rakenteelliset uudistukset ovat savolaisen urakan tapaan tekemättä vaille valmiita

tuloverotuksen indeksitarkistusten tekeminen kolmeen alimpaan tuloluokkaan vahvistaa talouskasvulle keskeistä kotimaista kysyntää

olisikin hyvä jos mahdollisimman moni täällä edustettuina olevista puolueista voisi sitoutua laaditun ohjelman toteuttamiseen riippumatta siitä mitkä puolueet lopulta hallitukseen päätyvät